minä voin tässä yhteydessä ottaa myös mielenterveyspalvelut esille koska ne koskevat kaikenikäisiä suomalaisia ja minä olen käynyt keskusteluja kaikkien suomalaisten mielenterveysjärjestöjen kanssa

kaikki heidän edustajansa totesivat että sillä puolella ei niinkään tarvita lisää resursseja mutta tarvitaan ihan oikeasti sitä parempaa resurssien kohdentamista

siksi on minusta tärkeätä että me muistamme myös tämän että pelkästään raha ei riitä parantamaan palveluita vaan juuri se että me tiedämme ja katsomme ne vaikuttavat keinot millä me pystymme niitä palveluita parantamaan

koska me tarvitsemme vanhuspalveluiden uusia välimuotoisia hoitopaikkoja niin toimeksiantosuhteinen hyvin tuettu perhehoito on erinomainen mahdollisuus saada esimerkiksi alkavaa muistisairautta sairastavia ikäihmisiä inhimillisen ja yhteiskunnalle edullisen hoidon pariin

arvoisa puhemies

tänään finnfundin hallintoneuvostossa kävi ilmi että ulkoministeriö on jollain tavalla kaventamassa finnfundin toimialaa laatimalla liian yksityiskohtaiset tavoitteet sen toiminnasta

monet finnfundin hankkeet koituvat nimenomaan köyhimpien ihmisten hyväksi mitä tietenkin koko ajan korostetaan myös sitä kautta että kehitysmaiden infraa kyetään parantamaan olipa sitten kyse ympäristöhankkeista jätteidenkäsittelystä ja kierrätyksestä taikka lääketehtaasta

kotihoidon tuen jakaminen pakolla vanhempien kesken merkitsee käytännössä rujoa leikkausta tähän hoitomuotoon

useimpien perheiden kohdalla tuen käyttö loppuu kuin kananlento kun äidin kuukaudet ovat täynnä

muissa pohjoismaissa miehet ovat valinneet useammin kotihoidon tuen kuin meillä mutta se johtuu siitä että isille kiintiöity vapaa on ansiosidonnainen ja korvauksen määrä ylittää huomattavasti meidän kotihoidon tukemme määrän

läheskään kaikilla naisilla kun ei selvitysten mukaan ole työpaikkaa jonne palata ja toisaalta ne perheet jotka sitten lopettavat tuon tuen ja joilla työpaikka on vievät sitten varhemmin lapsensa hoitoon

näitä päivähoitopaikkoja tarvitaan selvästi lisää työntekijöitä tarvitaan lisää ja se tulee maksamaan kunnille jotka ovat jo nyt suurissa vaikeuksissa

arvoisa puhemies

miksi te sosialidemokraatit olette niin innokkaasti olleet leikkaamassa kuntien valtionosuuksia kun täällä on tullut monessa puheenvuorossa esille se nyt ei tietenkään saa sanoa näin mutta tämähän on tosiasia että niitä palveluitahan kunnat nimenomaan järjestävät myös ikäihmisille

päinvastoin kaikenlainen kehittäminen kunnissa on pysähtynyt ja kustannukset vain nousevat

esimerkiksi työllistämissetelillä aktivoitaisiin työttömiä työnhakuun juuri muun muassa näille ihmisillehän pitää epätoivoisesti järjestää vapaapäivänpitomahdollisuuksia sijaishoitoa ja niin edelleen

ja perhehoito tässä kokonaisuudessa on erittäin tärkeä kasvava ja kehittyvä hoitomuoto koska alkavaa muistisairautta sairastaville ihmisille se on paras paikka minä väitän tällä hetkellä inhimillinen hoitopaikka kun niitä laitospaikkoja jo alettiin purkaa viime kaudella

mutta yhden pienen kiitoksen voin kyllä antaa ja kiitoksen annan siitä että ammattikorkeakoulujen tki perusrahoitukseen esitettiin nyt rahaa

väestöpyramidimme muuttuu tiimalasiksi ja huoltosuhde haastaa myös koulutuksen järjestäjät

ammattikorkeakoulut ovat omilla alueillaan kehityksen moottoreita niitä viimeisiä

aluekehitystyö sekä tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminta ovat erittäin tärkeitä koko yhteiskunnalle eikä vähiten palveluinnovaatioitten luominen jossa me olemme oecd vertailussa monia muita maita jäljessä

palveluinnovaatioitahan tietenkin tarvitaan entistä kipeämmin muun muassa sen takia että sosiaali ja terveydenhuolto on myllerryksessä ja murroksessa ja tarvitaan uusia ajatuksia

nyt mielenterveyden häiriöt lisääntyvät mutta palvelujen saajien määrä yhä vähenee

meidän on kyettävä löytämään vastauksia osaavan työvoiman turvaamisen haasteisiin ja samaan aikaan entistä tärkeämpää meidän on huolehtia yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta ja sosiaalisesta eheydestä

eikö hallitus tunnista ammattikorkeakoulujen paikkaa koko tässä innovaatioketjussa kun te vain leikkaatte ettekä hyödynnä niitä ja anna niille toimintamahdollisuuksia

nyt syytteen saamme kuulla ministeri hän

työelämässä jonne osaajia koulutamme tapahtuu edelleen suuri kulttuurinen muutos

ihmisten arvostukset muuttuvat työltä odotetaan enemmän merkityksellisyyttä ja työn ja vapaa ajan yhteensovittamisen vaatimukset lisääntyvät

innostavat organisaatiot menestyvät

kiire muutokseen vastaamiseen on kova sillä esimerkiksi työeläkevakuutusyhtiö varman hiljattain tekemän selvityksen tulos suomalaisen työntekijän hyvinvoinnista on aika karua kertomaa

tämä on traagista paitsi inhimilliseltä myös kansantalouden kannalta sillä vain pieni osa eläköityneistä pystyy palaamaan takaisin töihin

on olennaisen tärkeää parantaa nimenomaan työelämän laatua työssäjaksamista ja johtamista mikäli haluamme pitää työikäisen väestömme terveenä ja työkykyisenä

muotoilun käyttöalue on laajentunut perinteisen muotoilun lisäksi esimerkiksi digitaaliseen designiin markkinointiviestintään sekä palvelujen ja brändien muotoiluun

uusi nouseva toimiala on palvelumuotoilu

se ei ole vain tuotteiden esteettisen muodon viimeistelyä se on myös funktionaalisuuden käytettävyyden ja tuotteeseen liittyvien mielikuvien ja arvojen liittämistä yhteen

jos kiusaamiseen puuttuminen on tehotonta ja se saa jatkua pitkään niin kuin valitettavasti monissa kouluissa saa seurauksena on traumatisoitumista ja sosiaalisista yhteyksistä vieraantumista

toisella asteella erittäin monen opintonsa keskeyttävän taustalta löytyy koulukiusaamista ja nuorisopsykiatrian asiakkaista valtaosalla on taustalla koulukiusaamista

emmekö me nyt voisi tehdä kouluille tämmöisen ihan selkeän prosessimallin kiusaamisen ehkäisemiseksi

emmekö me voisi saada lainsäädäntöön konkreettisen vaateen puuttumiselle

ja emmekö me voisi luoda kiusaamisesta kärsineille aivan tämmöisen vahvan jälkihoidon mallin joka auttaisi pääsemään näitten traumaattisten kokemusten yli

arvoisa puhemies

hallitus on lopettamassa terveydenhuoltomme toimivimman osan sairaanhoitopiirit on tästä asiasta vielä pakko puhua ja siirtämässä valtaosan myös erikoissairaanhoidon tehtävistä kunnille näille kuuluisille vahvoille peruskunnille joista me emme vielä edes tiedä mitkä ne vahvat peruskunnat ovat koska yksikään kunta ei pysty järjestämään suomessa kuitenkaan kaikkia palveluita ilman yhteistyötä ilman valtionosuuksia

tästä seuraa se että perusterveydenhoito ja erikoissairaanhoito eriytyvät entisestään sirpaloituvat syntyy lukemattomia aluesairaaloita syntyy juuri sellainen malli josta nyt esimerkiksi oecd on meitä huomauttanut siitä että meillä on liian sirpaleinen malli

arvoisa puhemies

minusta moni asia kertoo siitä tänä päivänä

kun on viitattu näihin pisa tuloksiin ja lukemisen oppimiseen äidinkieleen ja siihen että pojat erityisesti eivät ole niin kovin kiinnostuneita aineesta niin siitä pitäisi tehdä kiinnostavampi ihan oikeasti

siinä minä ajattelen että tämän paljon parjatun draaman ja vuorovaikutustaitojen empatiakyvyn lisääminen ylipäätään elämyksellisen aineksen mukaan tuominen vaikkapa äidinkielen opetukseen olisi varmaan yksi lääke siihen että tuosta koko aineesta saataisiin jotenkin kiehtovampi kiinnostavampi ja myös poikia kiinnostava

arvoisa puhemies

tein kirjallisen kysymyksen juuri tästä taike laista ja sen vaikutuksesta alueelliseen taidetoimintaan mutta sain hyvin ympäripyöreän vastauksen ministeriltä

osa maakuntien edustajista sanoo että se vei lähes tyystin heidän toimintamahdollisuutensa ja rahatkin on nyt sitten viety tai sieltä on leikattu niin kuin tässä nyt useassa puheenvuorossa on tullut esille

eihän ole mitään järkeä lisätä byrokratiaa ja hallintoa ja vähentää sitä taiteen substanssin tukemista ja edistämistä kaikkialla maassa

arvoisa puhemies

keskusta on vaatinut sisäisen turvallisuuden ohjelmaa selontekoa tällä hallituskaudella mutta näyttää siltä että hallitus ei oikein korkealle noteeraa ylipäätään tätä sisäisen turvallisuuden kokonaisuutta

ja kyllä minunkin täytyy nyt ihmetellä kuten tässä salissa moni muukin on ihmetellyt sitä että kun esimerkiksi tämä syrjäytymisen ehkäisy on nostettu tässä teidän ohjelmassanne hyvin korkealle kärkeen niin miten syrjäytymisen torjumista oikeasti voidaan tehdä jos miljardeja leikataan kaikista niistä kuntien palveluista koulutuksesta ennalta ehkäisevästä työstä juuri kaikesta siitä mikä sitä syrjäytymistä voisi ehkäistä tai millä sitä pitäisi ehkäistä

kaiken lisäksi te vielä väitätte että poliisien määrä on hyvä ja se ei ole vähentynyt mutta kyllä se nyt vain näyttää vähentyneen ja resursseja on tavallisten rikosten tutkimiseen entistä vähemmän

arvoisa herra puhemies

suomi on länsimaiden nopeimmin eriarvoistunut maa

tämä näkyy myös nuorten elämässä

kun tätä keskustelua kuuntelee käy yhä ilmeisemmäksi että hallitus pelkästään puhuu siitä että se haluaa järjestää sosiaali ja terveyspalvelut jatkossakin kaikille kansalaisille

se ilmeisesti palvelee vain sitä tarkoitusta että nyt halutaan runnoa vaikka väkisin kuntarakenne uuteen uskoon ja viis sote palveluista sinne vain tämän häkkyrän sisään

arvoisa puhemies

ne ovat nuorilla noin kaksi kertaa yleisempiä kuin lapsilla

nuorisotakuu ei riitä auttamaan näitä nuoria syrjäytymisen polulta silloin kun nuori ei pysty ongelmiensa vuoksi hyötymään tarjotusta opiskelu tai työpaikasta

siitä huolimatta ja silti hallitus lisää kunnille tehtäviä vaikka talouskasvun hiipuminen vaikuttaa tietenkin kuntienkin verotuloihin ja sitä kautta kykyyn järjestää noita peruspalveluita

monille nuorille helsingin diakonissalaitoksen vamoksen matalan kynnyksen ryhmätoiminnot ovat tarjonneet mielekkään portin työelämään tai opiskelun pariin

todellisuudessa se vain antaa uusista tehtävistä valtionosuuksia hyvin pienellä mittalusikalla ja samaan aikaan valtavalla kauhalla leikkaa sitten valtionosuuksia

vamoksen nuoria yhdistäviä tekijöitä ovat koulukiusaaminen ja erilaiset oppimisvaikeudet sekä alhainen luottamus muita ihmisiä kohtaan

on yhteisten resurssien haaskausta pyrkiä vahvistamaan sellaisia toimintamuotoja jotka lähtökohtaisesti ovat monen nuoren kohdalla ennemminkin osa ongelmaa kuin ratkaisua

koulukiusaaminen on keskeinen ongelma edelleen

arvoisa puhemies

kiusaamisen ennalta ehkäisemiseksi tarvitaan selkeä prosessimalli syyseuraus yhteyksien erittelemiseksi ja tarvitaan myös jälkihoidon malli kiusaamisen uhreille